kun pitäisi pyrkiä siihen että meillä on laaja veropohja verotus on yksinkertaista tehokasta ymmärrettävää niin tämä ei täytä mitään näistä tavoitteista

ja nyt viimeisessäkin hallituksen esityksessä joka hyväksyttiin pari viikkoa sitten sen oman asunnon veron korotus oli huomattavasti pienempi kuin sen maapohjan veron korotus kiinteistöverotuksessa koska meillä asuminen oli tässäkin ratkaisussa hyvin tärkeätä

toinen niistä on kuntauudistus mutta kuntauudistuksessa pitää muistaa se että ei riitä että pelkästään yhdistetään kuntia vaan olennaista ja tärkeätä on se että tuossa yhteydessä palvelut tuotetaan selkeästi nykyistä tehokkaammin

mutta ei saa myöskään unohtaa perinteisiä teollisuudenaloja ja tältä osin telakka ja meriteollisuus ovat tärkeitä myöskin meidän vientimme kannalta ja metsäteollisuuden uudistaminen on meillä erittäin suuri haaste

edustaja viitanen täällä iloitsi suurituloisten eläkeläisten verotuksen kiristämisestä

tämä selvittää varsin hyvin sen mistä syystä yksilön oikeusasemaan olennaisesti vaikuttavat seikat tulee antaa lailla jotta tuo päätöksenteko on mahdollisimman avointa ja demokraattista

toinen keskeinen kysymys tässä yhteydessä on euroopan unionin edustus ja siinä esiintynyt epäselvyys

kaiken kaikkiaan voi sanoa että tämä lisätalousarvio on varsin tekninen ja ne menoerät joita täällä on ovat suurimmalta osalta täysin välttämättömiä jotta asiat voidaan asianmukaisessa järjestyksessä hoitaa

tietysti ehkä jos on hyvin pitkäaikainen vaikea sairaus voidaan kysyä onko tämmöinen keskeyttäminen kun ei tiedetä mihinkä asti se keskeytetään tarkoituksenmukainen

hallitushan viikonloppuna neuvotteli neuvottelutuloksen hallitusohjelmasta ja jälleen askelmerkit ovat oikeaan suuntaan

pidän sinänsä ihan tarkoituksenmukaisena että jos pääministeri menee johonkin pohjanmaan kuntaan ja siellä paikallinen keskustan yhdistys järjestää jonkun tilaisuuden niin kunta nyt voi kuitenkin lounaan pääministerille tarjota siinä yhteydessä ja sitä ei katsota sopimattomaksi

valtiovarainvaliokunta on budjettimietinnöissä ja myöskin rahassa erityisesti arvostanut venäjän markkinoita venäjän markkinoitten kehittämistä ja sinne panostamista koska uskomme siihen että venäjän kysyntä on erittäin tärkeässä asemassa suomen talouden kehittymisessä

ottaessaan kantaa tähän asetukseen perustuslakivaliokunta myöskin totesi että olennaista on se että kun näitä vaatimuksia kansalaisille asetetaan niitten tulee asettua sellaiselle tasolle että ne on myöskin kohtuullisella investoinnilla ja toimivalla tekniikalla tosiasiallisesti mahdollista moitteettomasti täyttää

lähtökohtana on nimenomaan se että panostetaan osaamiseen ja siihen että työn ja yrittämisen edellytyksiä parannetaan ja tällä tavalla pidetään huolta siitä että kasvu saadaan käyntiin

ja myöskin lähtökohtana pitää olla se että kun näistä aiheutuu riskejä suomen valtiolle pyrimme erilaisilla vakuusjärjestelyillä mahdollisimman tehokkaasti turvaamaan omat riskimme

kuitenkin on sinänsä tarkoituksenmukaista ja tarpeen että asia selkiytetään myöskin suomen perustuslaissa ja tietty valtiokäytäntö joka ei mielestäni välttämättä ollut aivan perustuslain mukainen saadaan myöskin tällä tavalla katkaistua

mitä kuitenkin tulee valtioneuvoston jäseneen niin voidaan todeta että valtioneuvostossa yleisistunnossa tehdään päätöksiä joilla on laajakantoiset periaatteelliset vaikutukset

tosin täytyy kuitenkin sanoa että edustaja lehtomäen osalta kun hän oli ministerinä järjestely jossa hän luopui ministerin tehtävästä ja palasi äitiysloman jälkeen toimi erittäin hyvin ilman minkäänlaisia ongelmia

lyhyesti haluan todeta että hallituksen esityksessä ei ole tätä mahdollisuutta ja se johtuu siitä että tätä asiaa on selvitetty runsas vuosi sitten jolloin oikeusministeriöllä oli epäilyjä siinä suhteessa tai oikeastaan valtiosääntöasiantuntijoilla oli epäilyksiä missä määrin sitä voidaan soveltaa

totuus oli se että kun tuo tukijärjestelmä luonteeltaan olennaisesti muuttui oli täysin selvää että sopimuksen osapuolilla ei ennen järjestelmän muutosta ollut mitään mahdollisuuksia ottaa huomioon näitä tukijärjestelmän olennaisia muutoksia

olen vahvasti kyllä sitä mieltä että tämä eläkeläisten verotus edellisen hallituksen aikanahan kevennettiin eläkeläisten verotusta oikeudenmukaisuuden nimissä nyt sitä ollaan kiristämässä jossakin vaiheessa pitäisi katsoa kokonaisuutena niin että se on kaikissa tuloluokissa varmasti oikeudenmukaista

no hallituksen esityksestä voi sanoa että ehdotus oli hyvin epämääräinen ja se oli hyvin väljä ja voidaan ajatella että kun ei ollut säännelty ollenkaan sitä voiko kesken palata takaisin kuinka pitkä tuo aika voi olla niin ei tällaista säännöstä ollut kovinkaan helppo hyväksyä ja perustuslakivaliokunta päätyi aivan oikeaan ratkaisuun jossa lähdetään siitä että tuo pykälä poistetaan tästä hallituksen esityksestä

mutta valiokunta kuitenkin toteaa sen että tämä on työläs ja hallinnollisesti raskas aiheuttaa suuria kustannuksia kaikille osapuolille varsinkin ottaen huomioon ne hyödyt mitä tässä kaiken kaikkiaan saavutetaan

tämä tilanne merkitsee sitä että on täysin selvää että on arvioitava uudestaan liikennepolitiikan toimintamahdollisuudet rahoitusmahdollisuudet ja tähän on pyrittävä löytämään ratkaisu mielellään tämän hallituksen aikana mutta viimeistään seuraavan hallituksen toimesta

hänelle voidaan asettaa velvoitteita ja rajoituksia mutta niitten pitää olla suhteessa siihen hyötyyn mikä niillä rajoituksilla voidaan saavuttaa ottaen huomioon että henkilöllä on oikeus käyttää omaa kiinteistöään

euroopan neuvosto on erittäin tärkeä sekä ihmisoikeuksien valvonnan että toteuttamisen suositusten kautta kannalta

arvoisa puhemies

niin kuin me tiedämme useat lehdet antavat alennuksia kaikille ehdokkaille ennen vaaleja ja silloin kun tämä on yleinen tämä alennus ja kaikkien saatavissa niin sitä ei tarvitse laskea tueksi

ja oli myöskin täysin selvää että jos olisi ollut tiedossa tällainen muutos olisi sovittu vuokramiehen ja vuokranantajan kesken niistä seikoista jotka olisivat olleet välttämättömiä tukijärjestelmän muutoksen johdosta

hallitus on tehnyt hyviä päätöksiä sekä hallitusneuvotteluissa että myöskin kehysriihessä

ja oikeaa oli myöskin se analyysi siitä että taloudessa on epävarmuuksia

mielestäni erittäin tärkeätä on se että valiokunta toteaa että tämä pitää kahden vuoden kuluessa arvioida uudestaan ja pyrkiä siihen että tämä asia voitaisiin hoitaa jollakin tavalla

eli alemmalla tasolla virkamiehen teko vastaavan tyyppisessä tilanteessa olisi voitu katsoa vähäiseksi mutta koska ministeri on korkeassa asemassa tärkeä päätös suuret summat katsottiin että teko hänen osaltaan ei ole vähäinen

se ei ole vielä voimassa olevaa lainsäädäntöä mutta siitä syystä varmaan suomessakin pitäisi uudestaan miettiä sitä voitaisiinko tämäntyyppinen järjestelmä meille rakentaa suomeen mutta tietysti sen täytyy noudattaa sitten niitä ihmisoikeusperiaatteita

kun me katsomme kehyksiä niin panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen pienenee edelleen mikä tarkoittaa sitä että rahat täytyy käyttää ehdottomasti tehokkaammin ja vaikuttavammin

sak erityisesti on korostanut sitä että nyt ei saa tehdä mitään radikaaleja ratkaisuja ja on hyvä että hallituksessa on nimenomaan näitä sakn neuvoja otettu huomioon ja nyt tehdään vakautta lisäävä ohjelma ja sillä pidetään huolta siitä että kasvu tästä edelleen voi vähitellen vauhdittua

se työ mitä on tehty myöskin erityisesti venetsian komission avustuksella on johtanut siihen että perustuslain säännökset eri euroopan maissa ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan pääsääntöisesti

joko suoralla tuella tai sitten ihan mietitään sitä pitäisikö koulutuksen kustannusten vähennysoikeutta ja myöskin sitten työntekijän oikeutta vähentää koulutuskustannuksia jollakin tavalla kehittää että saataisiin ihan todellista koulutusta joka pitää ihmiset työelämässä pitkään

täytyy sanoa että loppujen lopuksi jos se laskettaisiin tueksi niin joissakin tilanteissa nuo enimmäismäärät mitä voidaan antaa ehdokkaalle tai puolueelle tukena saattaisivat ylittyä mutta kun kaupallisin ehdoin toimitaan niin tältä osin ei ole juurikaan suuria ongelmia

mutta täytyy valittaen todeta että tilanne ei kuitenkaan kaikesta huolimatta näytä kauhean hyvältä

tuolloin valiokunta totesi että yksittäistapauksissa tällainen äkillinen muutos saattoi johtaa vuokranantajan oikeusaseman merkittäväänkin heikentymiseen ja tuolloin valtiosääntöoikeudellisista syistä valiokunta piti tärkeänä sitä että tämän tyyppinen säännös lisätään tuollaiseen lakiin kuten maatalousvaliokunta sitten teki

haluan kiittää ympäristövaliokuntaa siitä että ympäristövaliokunta näitä periaatteita otti huomioon kun se sitten olennaisesti muutti tätä luonnonsuojelulakia ja asetti vaatimukset lain tasolla niille velvoitteille joita kansalaisille jatkossa asetetaan

jos muissa maissa tehdään merkittäviä ratkaisuja selkein talouspoliittisin ja myöskin eläkepoliittisin perustein niin suomi voi katsoa myös näitä ratkaisuja ja niitten pohjalta pitää päästä etenemään niin että tuo keskimääräinen eläköitymisikä saadaan selkeästi nostettua

täytyy sanoa että aika erikoista olisi se jos meillä olisi ministeri joka kokisi asemansa uhatuksi ja siitä syystä pyytäisi että hän saisi vapautuksen tehtävästään jolloin eduskunta ei voisi antaa epäluottamuslausetta hänelle

tietysti se että velan määrä jatkuvasti kasvaa vaikka etäisyys ajankohdasta jolloin meillä oli tuo valtioitten velkakriisi on etääntynyt ei ole kovinkaan tervettä kehitystä

eli nyt kun päästään yhteisymmärrykseen puolueitten kesken siitä mikä malli otetaan käyttöön niin on tärkeätä että parin instituutin tehtäväksi annetaan laskea taloudelliset vaikutukset ja kun ne laskelmat on saatu vielä arvioidaan sitten päätöksien tarkoituksenmukaisuutta koska on pidettävä huolta siitä että tuo uudistus parantaa tehokkuutta ja myöskin samalla pitää huolta hyvästä laadusta

hallitus tosiaan esittää että korkeimmassa oikeudessa voisi olla kolmasosa esittelijöistä määräaikaisia ja tällä kyetään pääsemään siihen että voitaisiin saada kymmenen määräaikaista esittelijää lisää korkeimpaan oikeuteen ja tietysti jotta jutut voidaan nopeasti ratkaista se on erittäin hyvä

kasvu on se keskeinen kysymys kasvulla luodaan hyvinvointia

tässä nyt lähdetään siitä että ministeriössä pitäisi valmistella asia uudestaan mutta sanoisin että kannattaa aika tarkkaan miettiä tarvitaanko meillä tämmöistä keskeyttämisinstituutiota ylipäätänsä ollenkaan

silloin ensin tuomittiin venäjä mutta sitten pyrittiin olemaan suhteellisen rakentavia ja tehtiin tämmöinen road map tiekartta jonka mukaisesti toivottiin että venäjä voisi tehdä ainakin joitakin toimenpiteitä ehkä kaikkein pehmeimpänä toimenpiteenä sen että pyrittäisiin auttamaan muuttamaan joutuneitten ihmisten uudelleen asuttamisessa näiden alkuperäisille asuinseuduille

tältä osin hallituspuolueet olivat sitä mieltä että kampanjakattoa ei tarvita kun sen sijaan oppositiossa haluttiin asettaa kampanjalle enimmäismäärä puolueesta riippuen hieman eri suuruisena

tämän muutoksen jälkeen käytiin keskusteluja komission ja maa ja metsätalousministeriön välillä ja komissio katsoi tuolloin että tämä säännös oli euroopan yhteisön oikeuden vastainen

minun täytyy sanoa että jos kreikan kriisiä ei kyetä ratkaisemaan suhteellisen nopeasti niin positiiviset ennusteet ensi syksyn kasvulle eivät tule toteutumaan vaan taloudellinen kehitys tulee olemaan selvästi heikompaa mikä vielä heikentää sitten tätä tasapainoa

mitä tulee muihin euroopan unionin kokouksiin ja niitä ovat lähinnä kolmas maa kokoukset kuten eun päämiesten ja esimerkiksi yhdysvaltain presidentin väliset tapaamiset näitten osalta lähtökohta on myöskin selvä

minun mielestäni tästä ajatuksesta voisi luopua kokonaisuudessaan ja ministeri voi olla sairaslomalla ja sairastapaukset voidaan sillä tavalla hoitaa ja kuten todettu kuten ministeri lehtomäen tapauksessa äitiysloma voidaan hyvin hoitaa sillä tavalla että määrätään ministeri siksi aikaa kun henkilö on äitiyslomalla ja sen jälkeen jos ministerillä on riittävästi luottamusta hän taatusti voi palata virkaansa ja pääministeri esittelee asian sen mukaisesti

viikko sitten tässä salissa demarit vaativat ministeri lindeniltä mediamaksua pikaisesti ja nyt on mennyt viikko ja demarit ovat sitä mieltä että mediamaksua ei pidäkään ottaa käyttöön

tältä osin täytyy todeta että enemmistö valiokunnassa arvioi että nyt kun lisätään vaalikampanjaan avoimuutta lahjoittajille asetetaan tietty enimmäismäärä minkä he voivat lahjoittaa ehdokkaalle tai puolueelle niin tässä vaiheessa ainakin tämä on riittävä kontrolloimaan että kampanjat varmasti käyvät jatkossa pienemmiksi näiden säännösten johdosta ja uskomme että tämä on riittävä

olennaista on tietysti se että luodaan mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset yrityksille suomessa niin että niitten on hyvä toimia suomessa ja ei synny painetta siirtää toimintoja pois suomen ulkopuolelle

toinen merkittävä peruste oli se että kiinteistön käyttömahdollisuudet ovat rajattuja koska kun on iäkäs ihminen niin se investointi joka tehdään ei välttämättä hyödytä tätä yksilöä enää kovinkaan pitkään

tekijän menettely on huolimatonta jos hän rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan

komissio edelleen katsoi että sillä oli yksinomainen toimivalta ja yleensä yhteisöllä oli yksinomainen toimivalta määrätä siitä minkä tyyppisiä säännöt ovat ja komissio katsoi että tämä säännös ei ollut yhteensopiva unionin maatalouspolitiikan perustavoitteen kanssa

nyt on erittäin tärkeää tietysti se että keskitytään kokonaisuuksiin ja tietysti valtiontalouden tasapaino ja tasapainottaminen ovat erittäin suuri haaste ja siihen pitää nyt panostaa erittäin paljon ja ei voida keskittyä ihan pieniin populistisiin asioihin vaan nämä suuret linjat kaiken kaikkiaan täytyy nostaa esille

uskon siihen että juuri näillä toimenpiteillä päästään siihen että luottamus suomeen säilyy ja tuo luottamus on se joka sitä kasvua nimenomaan synnyttää

se lisäsi hyvinvointia tässä maassa

mitä tulee nuorten yhteiskuntatakuuseen niin se on ehkä tämän hallituksen keskeisin hanke ja tärkeätä on se että pidämme huolta siitä että meillä ei ole syrjäytyneitä nuoria

yrittäjyyttä pitää kannustaa ja tietysti tässä yhteydessä verotuksella on merkitys mutta pitää muistaa se että verotuksen pitää olla myöskin aina oikeudenmukaista

se on tietyllä tavalla kehotus valtiojärjestelmän muuttamiseen kiinassa

nyt tärkeätä on se että yrityksillä on tieto siitä että suomi ottaa ruotsin ratkaisun huomioon ja alentaa yhteisöveroa ja sillä tavalla pitää huolta siitä että ei ole tarvetta siirtää toimintoja suomesta pois

tältä osin täytyy sanoa että perustuslakivaliokunta oli hyvin vaikean tilanteen edessä ja varsinkin asiantuntijoitten näkemysten mukaan olisi ollut aika ongelmallista säätää tällainen pelkkään ikärajaan perustuva sääntely

no nyt ukrainan tilanteen kärjistyttyä meillä käytiin varsin vilkas keskustelu euroopan neuvostossa viime huhtikuussa

kannatteko te tänään minkäänlaista vastuuta mistään asiasta

tuottavuutta pitää nostaa ja tuottavuutta pitää nostaa erityisesti julkisella sektorilla josta me vastaamme mutta myöskin kunnallisella sektorilla

haluan myöskin kiinnittää huomiota tässä yhteydessä kun näet tarkoitus on myöskin siihen että kun on saatu päästökaupasta tuloja niin päästökaupan tulojen osalta tuo koko summa käytetään kokonaisuudessaan kehitysyhteistyöhön ja myöskin kehitysavun rahoittamiseen

lähtökohta komission mielestä oli se että nimenomaan vuokramiehen tuli ensimmäisenä vuonna jos hänellä oli vuokraoikeus saada tuo oikeus

arvostelussa otetaan huomioon rikotun huolellisuusvelvollisuuden merkittävyys vaarannettujen etujen tärkeys ja loukkauksen todennäköisyys riskinoton tietoisuus sekä muut tekoon ja tekijään liittyvät olosuhteet

mutta jos katsotaan että suomen kantojen edistämiseksi kuten perustuslakivaliokunta toteaa on tarkoituksenmukaista että joku muu kuin pääministeri menee sinne niin silloin valtioneuvosto päättää että esimerkiksi presidentti tai joku toinen ministeri voi mennä näihin kolmas maa kokouksiin tai muihin euroopan unionin ympärillä oleviin kokouksiin

valiokunnassa etsittiin sellaisia vaihtoehtoja joissa olisi otettu iän lisäksi myöskin sosiaalisia perusteita huomioon koska sosiaaliset perusteet ovat aina velvoitteitten lieventämisessä mahdollinen peruste

tosin täytyy sanoa että se panostuksen euromäärä ei ole välttämättä kauhean suuri mutta se että siihen kiinnitetään huomiota antaa toivoa siihen että me saamme ict sektorin jälleen kasvuun ja meillä on luontaisia edellytyksiä

jos me katsomme vaalikampanjoita yhdysvalloissa niin siellähän on näin että siellä erilaiset yhtiöt järjestöt käyvät vaalikampanjoita joita sitten ei lueta varsinaiseen vaalikampanjaan vaan ne ovat kansalaisjärjestöjen käymiä kampanjoita

olennaista on se että harmaata taloutta kitketään jotta kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja että verotus on laajapohjaista alhaisilla prosenteilla ja tehokkaasti toimivaa ja sellaista että se ei johda resurssien kohdistamiseen vääriin seikkoihin

suomen viranomaiset puolustivat suomen kantaa eli maa ja metsätalousministeriö puolusti suomen kantaa ja totesi siinä yhteydessä että siirtymäsäännös ei kuitenkaan muuta sitä periaatetta jonka mukaisesti tuensaaja olisi aktiiviviljelijä ja että säännös oli hyvin rajoitettu

nyt tilanne on se että tällä hetkellä asiasta ei ole tarpeen keskustella mutta tammikuun istunnossa joudutaan ottamaan kantaa siihen millä tavalla me venäjän osalta sitten menettelemme jatkossa ja se päätöksenteko tulee olemaan erittäin vaikeata

mitä esittelijöihin tulee niin he eivät ole tuomioistuimen jäseniä mutta kuitenkin heillä on erittäin merkittävä rooli päätöksenteossa koska asiat ratkaistaan esittelijän esittelystä ja hän vastaa myöskin päätöksestä jollei jätä eriävää mielipidettään

täytyy sanoa että suomi ei ole veropolitiikassa maailman johtava maa ja muut eivät tee sillä tavalla kuin suomessa on tehty vaan monissa maissa on ihan erilainen toimintakulttuuri

sanon vain lopuksi vielä sen että kun hallintoa joudutaan supistamaan niin valtiovarainvaliokunnan toive on se että sitä valtiosihteerierityisavustaja järjestelmää joka on syntynyt ministereitten ympärille voitaisiin selvästi karsia

edustaja lintilälle on todettava että tässä on kaksi elementtiä

tärkeätä on myöskin se että menokurista pidetään huolta ja verotuloja täytyy nimenomaan kulutusta verottamalla ankarammin tulevaisuudessa lisätä